siitä on vuosien mittaan tehty suoraan sanottuna semmoinen sekametelisoppa että sieltä on hyvin vaikea löytää nimenomaan näitä kannustinloukkuja tai ylipäätään lähteä niitä purkamaan

jos perustuslakia lähdetään tulkitsemaan esityksen mukaisesti tulee se tarkoittamaan sitä että laittomasti maassa oleville tulisi turvata myös riittävä toimeentulo

sen takiahan nyt stmssä tehdään aktiivisesti töitä juuri sen eteen että me pystymme tämän järjestelmän perkaamaan ja löytämään sieltä nimenomaan ne kipukohdat joiden kautta me kykenemme ihmisiä paremmin aktivoimaan myöskin siihen työn

koska perustoimeentulotuen maksatus on tarkoitus siirtää kelan hoidettavaksi vuosien keskustelun jälkeen ihmiset saavat vihdoin eri etuudet niin sanotusti yhden luukun periaatteella

tämä mahdollistaa jatkossa sen että ihmisten on mahdollista yhdenmukaisin perustein saada kaikki ne sosiaaliturvan ja tuen eri muodot joihin he ovat oikeutettuja

se että

kyllä tämä on myöskin hallitusohjelman kirjauksen mukainen leikkaus sitä ei kukaan kiellä mutta se ei sulje pois niitä kaikkia muita asioita joita me koko ajan siellä taustalla teemme ja pyrimme siihen että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa

monissa laajempaa terveydenhuoltoa antavista maista vaaditaan rekisteröitymistä maahanmuuttoviranomaisille tai poliisille ennen kuin hoitoja edes annetaan

perustulokokeilu osaltaan on myöskin yksi mahdollisuus löytää niitä erilaisia vaihtoehtoja jotta meillä on järjestelmä joka on selkeä ja joka nimenomaan myöskin kannustaa siihen työn vastaanottamiseen kaikissa tilanteissa

lääkäriliitto on kannanotossaan suhtautunut asiaan myötämielisesti

suhtaudun varsin varauksella siihen onko kyseessä koko lääkärikunnan yhteinen näkemys sillä sen verran huolestuneita ja täysin päinvastaisia yhteydenottoja on tullut lukuisia eri puolilta suomea

erikoista tässä lääkäriliiton näkemyksessä on myös se että samaiset toimijat jotka vahvasti puoltavat nyt tätä lakiesitystä ovat aiemmin todenneet että suomen terveydenhuoltojärjestelmä ei voi tarjota kaikkia mahdollisia palveluja kaikille ja rajoja olisi siksi vedettävä

osittain tämä johtuu siitä että hallitus on etsinyt ratkaisuja joilla muutosten kielteiset vaikutukset pystyttäisiin pitämään mahdollisimman pieninä

arvoisa puhemies

lähivuodet näyttävät onnistuuko hallitus kunnianhimoisessa tavoitteessaan lopettaa maamme velkaantuminen saada välttämättömät uudistukset oikealle tielle ja helpottaa uusien työpaikkojen syntyä ja ihmisten työllistymistä

tämä ikääntyneiden ihmisten lääkehoito on erittäin tärkeä ja oleellinen kysymys tässä keskustelussa ja olemme hallituksessa ja ministeriössä käyneet kyllä keskustelua hyvin paljon nimenomaan myöskin tästä rationaalisesta lääkehoidosta

vain sen kautta että meillä on uskoa tulevaisuuteen ja halua ja kykyä pitää toisistamme huolta myös niukempina aikoina vähäisemmilläkin resursseilla pärjäämme muuttuvan maailman haasteissa

tämä on se suunta mihin meidän pitää tulevaisuudessa tässä pyrkiä sen sijaan että me teemme näitä lääkekorvausten säästöjä nimenomaan se että lääkehoito on aina mielekästä ja se on aina tarpeellista koska tiedetään hyvin että tällä hetkellä meillä on esimerkiksi vanhuksia jotka syövät tarpeettomasti lääkkeitä joita he eivät välttämättä tarvitse siellä on päällekkäisyyttä

totuus joka on uskallettava sanoa ääneen on se että meillä on suuria haasteita tulevaisuudessa saada oman maamme kansalaisista huolehdittua inhimillisesti ja turvattua heille perus ja ihmisoikeudet ja sen nähdäkseni tulee olla jokaisen suomalaisen poliitikon ensisijainen tehtävä

vain sitä kautta meillä voi olla jotain jaettavaa myös jatkossa

me katsomme että tämä on nyt se suunta johon tulevaisuudessa meidän pitää lähteä etenemään ja nimenomaan sen kautta pitää kyetä löytämään myöskin niitä säästöjä

olisi ollut helppoa lähteä syyttelyn tielle edellisiä hallituksia kohtaan tuomita ja kaivaa esiin kaikki ne toimet ja päätökset joita on ennen tämän hallituksen aikaa tehty kysyä miksi te teitte jotain tai jätitte tekemättä jotain

haluan tässä nostaa erityisesti esiin niitä haasteita jotka ovat seurausta elatustuen siirtämisestä kunnilta kelan hoidettavaksi

nimenomaan tähän aktivoimiseenhan me tässä koko ajan olemme pyrkineet näillä eri toimenpiteillä ja se viesti mitä esimerkiksi eri järjestöiltä on minulle tullut on nimenomaan se että siinä työttömyyden alkuvaiheessa pitäisi olla huomattavasti vahvemmat aktivointitoimet koska kaikkihan me tiedämme että mitä pidemmälle se työttömyys jatkuu niin sen vaikeampi on työllistyä ja myöskin silloin se tilanne passivoi

on täysin käsittämätöntä kuinka jo valmiiksi pienituloiset ihmiset saattavat joutua jopa tuhansien eurojen takaisinperinnän kohteeksi koska heille annetaan virheellisiä päätöksiä

tämähän on nyt se meidän tavoitteemme että me aktivoimme eri toimenpiteillä me kohdennamme niitä toimenpiteitä nimenomaan sinne työttömyyden alkuun jotta se työttömyys ei pitkittyisi

ja tämä on nyt varmasti mikä toivon että tässä on tullut nyt esiin että me teemme monella eri kärjellä ja sektorilla hartiavoimin niitä töitä että me puramme ne kannustinloukut me löydämme ne aktivointikeinot me saamme myöskin niitä työpaikkoja löydettyä myös niitä hiljaisia työpaikkoja mutta kannustetaan myöskin siihen aktiiviseen työn hakemiseen kaikin tavoin ja työllistymiseen että meidän työvoimapolitiikkamme on aktiivista eikä passiivista

lisäksi jatkossa tulee turvata alueellisen tasavertaisuuden toteutuminen

tosiaan hyvin usein on tässä matkan varrella ja vuosien aikana kuullut kuinka vammaiset kokevat että he eivät voi osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon tai heitä ei kuulla heitä koskevissa asioissa

vaikka sähköisiä palveluita lisätään jatkuvasti ja ihmisiä kannustetaan itsenäiseen asiointiin on huomioitava että etenkään syrjäseuduilla kaikilla ei ole mahdollisuutta omatoimiseen asiointiin johtuen tietoliikenneyhteyksien puuttumisesta

vilpittömästi nyt toivon että tämä myöskin ohjaa viranomaistyöskentelyä tuolla kentällä siihen suuntaan että vammaiset tulevat aidosti kuulluiksi tässä asiassa

itse asiassa huomenna on tarkoitus keskustella kansalaisinfossa tästä aiheesta ja sikälikin oikein vilpittömän iloisesti menen sinne tilaisuuteen huomenna kertomaan että olemme tässä asiassa eduskunnassa edenneet

arvoisa puhemies

kuten tässä aikaisemminkin olen sanonut niin kyllä nämä leikkaukset ja meidän hallituksen toimenpiteet eivät ole varmasti kaikkien mielestä oikeudenmukaisia eivätkä ne kohtele kaikkia tasapuolisesti mutta me olemme tilanteessa jossa meidän on välttämätöntä tehdä voimakkaitakin toimenpiteitä jotta me myöskin pystymme turvaamaan ne eläkkeet ihmisille tulevaisuudessa

arvoisa edustaja tämä on erittäin oleellinen kysymys ja tosiaan nyt tässä kun tämän teidän antamanne mietinnön valiokunnasta luin vastalauseineen kaikkineen ja sieltä nämä asiat niin tosiaan te olitte nostaneet erinomaisen hyviä epäkohtia ja näitä asioita sieltä esiin jotka ilman muuta täytyy tulevaisuudessa huomioida

arvoisa puhemies

ja on aivan selvä asia että meidän täytyy myöskin näitä tasa arvonäkökulmia pystyä nostamaan keskusteluun ja ne ovat aivan varmasti asioita joista hallituksen kesken käymme myöskin niitä pohdintoja onko sellaisia toimenpiteitä joista voimme ajatella että tulevaisuudessa niillä nimenomaan tätä tilannetta pystytään korjaamaan

mutta annan kiitosta myöskin vastalauseesta voisiko sanoa näin poikkeuksellisesti koska siinä nousi esiin myöskin erittäin tärkeitä asioita siihen nähden mihin suuntaan meidän täytyy kyetä sosiaaliturvaa viemään koska tämä teidän huolenaiheenne on täysin aiheellinen

nythän stmssä tehdään tätä sosiaaliturvajärjestelmän kokonaistarkastelua ja aivan vilpittömästi sanon että varmasti tulemme nämä asiat siellä huomioimaan

muun muun muassa eilen keskustelin puheenjohtaja niinistön kanssa tästä asiasta ja sain erinomaisen hyviä ajatuksia myöskin opposition suunnasta ja vihreiden suunnasta siitä minkälaisia asioita te pidätte tärkeinä

itse pidän erittäin tärkeänä sitä että tätä vuoropuhelua käydään kaikkien puolueiden kesken ja pidän tärkeänä sitä että löydämme semmoisia toimintatapoja joilla on ihan aito tavoite

silloin tosiaan siihen valiokunta ei ottanut minkäänlaista selkeää kannanottoa mutta on ihan päivänselvä asia että tämän päivän työmarkkinoilla ja tämän päivän työmarkkinoiden muutoksessa kyllä tähän on varmasti meidän löydettävä selkeät käsitteet mitä on päätoimisuus ja mitä on sivutoiminen työn tekeminen jotta me pystymme ihmisiä kannustamaan siihen työn vastaanottamiseen tilanteessa kuin tilanteessa

yhtenä osana tätä on muun muassa tämä että selvitämme nyt sitten ilman muuta onko mahdollista hyödyntää näitä sosiaaliturvaetuuksia koska silloin se laajentaisi tätä kokeilua huomattavasti suuremmalle joukolle jolloin voidaan myöskin olettaa että nämä saatavat tutkimustulokset ovat laajemmat

sen verran jatkaisin tähän ministeri lindströmin puheenvuoroon että tämän perustulokokeilun tarkoitus on nimenomaan löytää nyt sieltä meidän järjestelmämme sisältä niitä elementtejä se tämä järjestelmä sisältä jotka jotka aiheuttavat näitä kannustinloukkuja ja pohtia niitä eri vaihtoehtoja joilla me saamme nimenomaan sen työn vastaanottamisen aina kannustavaksi

eli se motivaatio työhön menemiseen ja se hyvä tunne kun menee sinne työpaikalle syntyy myös siitä että ihminen itse pystyy hallitsemaan sitä omaa työtään ja kokee että se hänen työpanoksensa on merkittävä ja hän antaa sillä aidosti jotain hyvää

ja tämän takia sen tutkimusasetelman täytyy olla erittäin tarkkaan pohdittu koska meillä on sisäänrakennettuna järjestelmiin hyvin haastavia elementtejä liittyen muun muassa asumistukeen ja moneen muuhun tällaiseen tulonsiirtoon jotka täytyy nyt huomioida ilman muuta tässä kokonaisuudessa

mutta kyse on myöskin johtamisesta ja siitä että ihmiset aidosti työpaikoilla pääsevät vaikuttamaan siihen omaan työhönsä ja aidosti tulevat myös kuulluiksi siellä oman työyhteisönsä sisällä

mutta lähtökohta perustulokokeilulle on nimenomaisesti se että me pystymme löytämään sieltä järjestelmän sisältä ne ongelmakohdat jotka aiheuttavat sitä että ihmiset kokevat että heillä esimerkiksi ei ole oikeutta tai mahdollisuutta oman elämänsä hallintaan tai tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja jotka liittyvät myös työn vastaanottamiseen

tässä oikeastaan haluan nostaa nyt esiin tämän yhden hallituksen tärkeimmistä kärkihankkeista elikkä nimenomaan tämän perhepoliittisen muutosohjelman jossa nimenomaan nyt lähdetään siitä että tämä pirstaleinen järjestelmä saadaan vihdoin sujuvaksi ja se saadaan vihdoin lasten nuorten ja perheiden kannalta sellaiseksi että jokainen apua tukea tarvitseva saa sitä riittävän ajoissa ja riittävällä voimalla

marraskuuta ministeri risikko ehdotitte että heti marraskuun rakennelinjausten jälkeen hallitus hankkisi terveyskeskuksille jonkinlaista hätäapua samalla kun rehellisesti mistä kyllä kiitos myönsitte että hallitus joutuu tinkimään sote uudistuksestaan sekä myönsitte että uudistuksen toteutus on osoittautunut liian vaikeaksi

arvoisa puhemies

lapissa etäisyydet palveluihin ovat suuret ja on erittäin todennäköistä että ne tässä tulevaisuudessa siirtyvät vielä kauemmas asukkaista

oma auto on oikeastaan välttämättömyys työssäkäyntiin ja asioilla käymiseen koska joukkoliikenne ei ole lapissa mikään tämmöinen todellinen vaihtoehto

mitä te tarkoitatte tällä näkemyksellänne että terveyskeskuksille voitaisiin miettiä niin sanottua hätäapua

arvoisa puhemies

tästä valmistelusta ja näistä lausunnoista sen verran että tosiaan me olemme katsoneet että kun ne eivät liity suoranaisesti tähän hallituksen esitykseen niin ei ole katsottu siinä mielessä tarpeelliseksi lähteä niitä silloin pyytämään mutta kuten sanottua ne ovat erittäin arvokkaita jatkotyötä varten ja olen ihan vilpittömän tyytyväinen että niitä kuulemisia on ollut

tarkoit taako se esimerkiksi sitä että hätäapua lähdetään hakemaan ensisijaisesti yksityisistä terveysfirmoista vai sitä että valtion rahoitusta ohjataan enemmän nimenomaan kuntatalouden vahvistamisen kautta julkisen sektorin vahvistamiseen

varmasti kannamme siitä yhtä suurta huolta kaikki mutta se ei ole vain sitä taloudellista köyhyyttä taloudellista puutetta vaan siellä on monenlaisia erilaisia ongelmia näissä perheissä ja tämän takia hallitus on aivan erityisesti halunnut kiinnittää tähän ongelmaan nyt huomiota ja luoda sellaisen muutoksen joka kantaa ja kestää pitkälle tuleville vuosille jotta me voimme näitä perheitä ja lapsia ja nuoria auttaa

miten lapin osalta aiotaan kehittää joukkoliikennettä mutta toisaalta miten aiotaan pitää huolta lapin tiestöstä jotta turvallisuus myös siellä jatkossa toteutuu

kuten tuossa edellisessä vastauksessani jo kerroin tähän asiaan on stmssä tartuttu ja sitä koko ajan prosessoidaan ja keskusteluja käydään aktiivisesti eri tahojen kanssa joilla on se paras asiantuntemus sieltä kentältä mitä me voisimme tehdä paremmin

siellä on paljon sellaisia kannanottoja joista varmasti jatkotyössä on hyötyä

kaikki tiedämme sen että esimerkiksi työpaikkakiusaaminen on erittäin suuri ongelma ja sitä tapahtuu työyhteisöjen sisällä paljon ja tämä on yksi semmoinen aihe josta meidän pitäisi uskaltaa puhua paljon rohkeammin että se työyhteisö itsessään on dynaamisesti sellainen että kaikilla on siellä taatusti hyvä olla ja myöskin niistä epäkohdista uskalletaan puhua

ja vielä kerran toistan tämän että sosiaaliturva ilman muuta stmssä tehdään koko ajan töitä sen eteen että me selkiytämme sen nimenomaan niin että työn tekeminen ja sen vastaanottaminen on aina kannattavaa on sitten freelancer tai mikä tahansa alan edustaja ja ammattilainen

yhdenkään yksilön ei tule kokea tunnetta vainoamisesta

nämä ovat kaikki asioita joista kuten sanoin käymme erittäin aktiivista keskustelua ja pyrimme kaikin tavoin löytämään niitä konkreettisia ruohonjuuritason keinoja joilla asioita voimme viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

todellakin vain mielikuvitus on rajana kun vainoaja saa uhrinsa pelkäämään oman tai läheistensä turvallisuuden jopa hengen puolesta piinaten ja pelotellen

kuten tässä useissa puheenvuoroissa on tullut jo esiin nämä lasten huoltajuus ja tapaamisasiat ovat varmasti kaikilla meillä jollain tavalla mielessä ja niihin toivotaan kovasti muutoksia koska ne ovat todella lisääntyneet ja monimutkaistuneet ja kuormittavat oikeuslaitosta nykyisellään erittäin raskaasti

uhri voidaan jättää hetkellisesti rauhaan jos vainoaja löytää uuden mielenkiinnon kohteen itselleen mutta varsin usein vainoaja palaa piinaamaan aiempaa uhriaan

tämä nykyinen systeemihän ikävä kyllä mahdollistaa tällaisen pitkäkestoisen riitelyn siellä tuomioistuimessa ja jopa oikeuslaitoksen eräänlaisen hyväksikäytön varsinkin silloin jos toisena osapuolena on tämmöinen henkilö jonka tarkoitus on ennen kaikkea tehdä kiusaa ja lisätä kustannuksia tälle toiselle vanhemmalle

mutta kyllä siis ilman muuta näitä edustajan nostamia asioita totta kai ja kaikkia näitä vaikutusarviointeja me teemme koko ajan tässä matkan varrella

jos me toteamme että nyt jollakin asialla on sellaisia kielteisiä vaikutuksia laajassa mittakaavassa niin ilman muuta täytyy olla valmiutta silloin myöskin siihen että niitä voidaan arvioida uudelleen

tämä on myös semmoinen asia mihin jatkossa toivon sitä tietoa ja osaamista lisättävän kaikille niille ihmisille jotka näitten asioitten kanssa siellä tuomioistuimessa tai sosiaalitoimessa tai terveydenhuollossa tekevät töitä

hyvin usein vainoaminen alkaa parisuhteen kariuduttua

mutta tässä haluan myöskin muistuttaa siitä että me nimenomaan pyrimme muun muassa näillä kärkihankkeilla nyt semmoiseen laajaan muutokseen jolla me kykenemme tekemään toimia toisin jotta meidän ei tarvitsisi tehdä nimenomaan näitä tällaisia säästöjä tulevaisuudessa vaan me saamme tämän meidän järjestelmän niin kestävälle pohjalle että se myöskin kestää ne meidän tulevaisuuden haasteet

lähestymiskiellolla tai kotirauhan rikkomisesta aiheutuvilla sanktioilla ei voidakaan riittävän tehokkaasti puuttua vainoamiseen ja tältä osin lainsäädäntömme vaatiikin ehdottomasti täydennystä

osa puolestaan ei edes uskalla hakea apua koska voi pelätä avun hakemisen seurauksia tai kokea syyllisyyttä ja häpeääkin

vainoamisen kriminalisointi on yksi merkittävä askel kohti pelon lopettamista yhteiskunnassamme ja tästä annan suuresti kiitosta hallituksen esitykselle